nyt toivomme on siinä että durbanissa saatiin lu paus kattavasta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta ja ministeri niinistön asettaman ilmastopaneelin tehtävä on valmistella hallitukselle vuosittaiset päästöbudjetit joilla voidaan edetä kohti kestävää päästötasoa

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä tiedon tarve kansalaisten hyvinvoinnista ja palvelujen vaikuttavuudesta vain lisääntyy

luonnonsuojelualueiden hankintaa ja itämeren suojelua on lisätty

maailman kalakannat mukaan lukien itämeren turska ja luonnonlohikannat ovat vaarantuneet

itämeren alueelle tarvitaan itämeren olosuhteisiin räätälöity maatalouspolitiikka ja eun itämeri strategiaan on saatava mukaan maatalouden päästövähennyssuunnitelmat päästökiintiöineen

leikkaus lasten koulutuksesta on kestämätön ja sosiaalialan sektoritutkimuksesta on leikattu niin paljon että laitosten toiminta halvaantuu

tässä keskustelussa on mukana monta luonnonystävää jotka ovat nostaneet esiin huolensa luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta ja luonnonsuojelualueiden riittämättömyydestä

käymäläjätteen laskeminen laivoilta mereen on kiellettävä ja eun on sitä vaadittava kansainvälisessä merenkulkujärjestössä imossa

tämä uusi kalastuslaki on selvä parannus siihen että uhanalaiset vaelluskalat pääsevät nousemaan kutujokiin ja luontainen elinkierto elpyy

vaikkakin tällä hallituskaudella on pystytty lisäämään määrärahoja luonnonsuojelualueiden hankintaan niin silti tarpeisiin nähden luonnonsuojelualueiden määrä on todellakin riittämätön

meidän tulee olla muutoksen airut eikä perässätulija

nuorison sivistys ja syrjäytymisen ehkäisy pk yritysten kasvu sekä viennin edistäminen vesistöjen suojelu ja kansallispuistojen palvelut saivat kannatettavaa lisäystä

arvoisa puhemies

kallis asuminen lisää kaupunkiseuduilla köyhyyttä

metsälain uudistus on yksi keskeinen keino suojella luonnon monimuotoisuutta suojella uhanalaisia lajeja ja toivoisinkin että te ministeri avaisitte ympäristöministeriön eriävän mielipiteen pääkohdat jotta me kaikki täällä salissa voisimme toimia yhdessä sen puolesta että saisimme metsälain uudistettua sellaiseksi että se tukisi luonnon monimuotoisuutta

myös alamitat olisi hyvä saada uhanalaisten kalojen osalta lakiin mutta ilman muuta asetus on tehtävä kunnianhimoisesti jotta ylipäänsä on mitä kalastaa tulevaisuudessa

olemme tehneet parhaamme siinä että rakennamme lapsillemme kestävää maailmaa huolehtineet kouluista työllisyydestä ja maailman ilmasto ja ympäristöongelmien ratkaisuista

vihreät edellyttävät että päihdeäitien hoidon rahoitus vakiinnutetaan ja turvakotien määrää lisätään lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi

arvoisa puhemies

yrittäjyydelle ja uudelle kasvuyrittäjyydelle on löydettävä tilaa

vihreä eduskuntaryhmä katsoo että suomeen tarvitaan organisoitunut yhtenäinen ja valtakunnallinen luomutoimija esimerkiksi tanskan organic denmarkin mallin mukaan

yhteisöveron iso alennus on kehysriihen vaikuttavin päätös

ict alan raju rakennemuutos vaatii nopeaa reagointia osaajien työllistämiseksi

globaalin työn järjestäytymisen rakennemuutos koettelee ja esimerkiksi nokialta irtisanottavat ihmiset ja heidän asuinpaikkakuntansa tarvitsevat valtiolta kädenojennuksen

lain rinnalla ja asetuksen rinnalla on totta kai vietävä määrätietoisesti eteenpäin myös kalatiestrategiaa ja kalateiden kalaväylien rakentamista

arvoisa puhemies

millä tavalla hallitus aikoo viedä eteenpäin näitä toimenpiteitä

osinkoverotus kiristyykin pieniltä yrityksiltä ja piensijoittajilta mutta veroratkaisu on korjattunakin antelias rikkaille yrittäjille

toisaalta on esitetty myös arvioita että meillä on lukuisia pienvesistöjä joissa on sähköntuotannon kannalta olematonta pienvesivoimaa joka haittaa kalataloutta merkittävästi

hyvä kestävä kansantalous on välttämätön jotta ihmisten sosiaaliturva säilyy ja eriarvoistuminen estetään jotta tulevaisuudessa lapsilla on hyvä koulu julkiset terveyspalvelut ovat laadukkaita ja vanhuksista huolehditaan

varakkaat omistajayrittäjät voivat nostaa pääomatuloja yrityksestä kohtuuttoman paljon

samalla tämä on erittäin hyvä mahdollisuus avoimen datan edistämiseen paikkatietosovelluksiin kun julkista tietovarantoa samalla avataan julkiseen yleiseen käyttöön ja mikä mahdollisuus tämä on vihreälle taloudelle älykkäiden sähköverkkojen kehittämiselle ja energiatehokkuudelle

kataisen ja stubbinkin hallitusten toimien ansiosta kaikkein heikoimmin toimeentulevista on pidetty huolta muun muassa korottamalla perusturvaa

ministeri orpo tekin olette nostanut esiin näitten esteiden purun ja patojen purkamisen

puolustusvoimauudistus on osa valtiontalouden tasapainottamista

vaikka haluamme lisää luomuviljelyä on myös jäljelle jäävää tavanomaista maataloutta kehitettävä ekologisempaan suuntaan

kysyn teiltä

eun ympäristötuen perusosa on ehdottomasti suunnattava tutkitusti tehokkaisiin ympäristön tilaa pa rantaviin toimenpiteisiin huomioiden vesistöjen tila ja luonnon monimuotoisuus

on selvää että ne paikkakunnat joita varuskuntien lakkautukset koskevat tarvitsevat rakennemuutostukea ja irtisanottavat työntekijät työtä tai koulutusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

raideliikenteen toimivuuden ja kapasiteetin parantaminen on keskeistä niin ympäristön kuin suomen kilpailukyvynkin kannalta

vihreä eduskuntaryhmä korostaa myös kuluttajan oikeutta saada tietoa ruuan alkuperästä tuotantotavoista ja ilmastovaikutuksista

myös he haluavat turvata lasten ja lastenlasten tulevaisuuden ilman raskasta velkasäkkiä harteillaan kauniissa turvallisessa suomessa

työtä tarvitaan myös osatyökykyisille

mitään kuormitus tyyppiä ei enää saa jättää huomiotta tai vapaaehtoistoimien varaan vaan vesistöjen suojelu on nostettava etusijalle

uusi ratkaisukin on vihreän ryhmän mielestä turhan antelias rikkaimmille ja koska tarkkoja vaikutusarviointeja ja laskelmia esityksestä ei vielä ole yksityiskohtaisessa käsittelyssä voi ilmetä muutostarpeita

tulevaisuuden kannalta olennaista on huolehtia ympäristön elinkelpoisuudesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vihreä ryhmä on valmis tarttumaan haasteisiin yhdessä muiden kanssa

muistan että esimerkiksi pohjanmaan rataa on jo viime kaudesta rahoitettu pätkittäin ja on ollut alibudjetointia pitkäänkin

suomen suot metsät ja vesistöt itämeri mukaan lukien tarvitsevat suojelua jotta luonnon monimuotoisuus ja tärkeät ekosysteemipalvelut voidaan turvata

ja jo kysymys avustaja karimäki tuumi arvoisa puhemies

tarvitsemme lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta emmekä voi ummistaa silmiämme leipäjonoilta

onko teillä arvoisa ministeri ajatuksia siitä kuinka saataisiin tällaisten suurten tärkeiden systeemihankkeiden rahoitus varmistettua

kuudes sukupuuttoaalto jyllää ja hallitus on leikannut mittavasti luonnonsuojelun määrärahoja

arvoisa puhemies

on todella tärkeää kitkeä tämä rikollinen ihmissalakuljetus ja on tärkeää että autamme turkkia koska siellä on nyt niin paljon syyrialaisia pakolaislapsia jotka kaipaavat koulutusta leireihin

vihreä ryhmä kritisoi toimintatapaa että päätökset tehdään hätäisesti riittämättömän valmistelun pohjalta ja olemme tyytymättömiä siihen että menosopeutuksen toteutussääntöä rikottiin

mainitsen vielä koko suomen raideliikenteen kannalta erittäin keskeisen hankkeen pisara radan joka tulee lisäämään raidekapasiteettia helsingin rautatieasemalla jolloin lähijunat tulevat pisaraan ja kaukojunat rautatieasemalle

luonnolla on nyt hätätila ja myös tämä lakiesitys edelleen tuo luonnonsuojelulle heikennyksiä

luontopalvelujen asemaa heikennetään ympäristöministeriön asemaa heikennetään ja tästä hämäräperäisestä kolmannesta taseesta on moni edustaja kysynyt että miksi se on pitänyt perustaa miksi sinne siirretään luontopalvelujen maita

juurisyihin puuttumisessa on keskeistä myös se että kehitysyhteistyömäärärahoista huolehdittaisiin joten on valitettavaa että niitä hallitus on niin paljon leikannut

ensimmäistä kertaa veronkorotusten ja menoleikkausten suhde ei ole tasan puolet sillä laskelmissa on mukana arvio yhteisöveron alennuksen dynaamisista vaikutuksista

kuntapäättäjillä on iso vastuu varata riittävät määrärahat hyvien hankintojen tekemiseen sekä lähi ja luomuruuan lisäämiseen

suomen talouden kehitykselle on myös erittäin tärkeää että meidän pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on kasvumahdollisuuksia ja markkinoita

myös perheen yhdistäminen olisi yksi keino luoda turvallisia reittejä ja siksi pidän valitettavana sitä että hallitus suunnittelee tähänkin heikennyksiä

lisätalousarviossa yritysten rahoitusta tuetaan lisäämällä rahoitusta finnveralle ja suomen vientiluotto oylle

toiseksi saamelaisten oikeuksia ei ole lisätty tässä laissa ei ole lisätty alkuperäiskansan oikeuksia harjoittaa elinkeinoa oikeutta omaan kulttuuriin

on erittäin tärkeää jatkossakin pohtia laajana kokonaisuutena miten parhaalla tavalla edistetään pk sektorin yritysten vientimahdollisuuksia maailmalle

yhteisöveron alennus on oikea suuntaus mutta paketti kokonaisuudessaan osinkoveromuutoksineen ei ole reilu ja tasapuolinen

kysyn hallitukselta

aikooko suomi kantaa reilun osansa tässä pakolaiskriisin ratkaisemisessa

sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus on välttämätön jotta apuun hakeutuvat saavat tarvitsemansa palvelut että sairaat pääsevät lääkäriin että sosiaali ja terveyspalvelut tukevat perheitä lapsia ja vanhuksia ennen kuin ongelmat kärjistyvät

miten edistätte sopimuksen ratifiointia

arvoisa herra puhemies

suomessa tuloerot ovat kasvaneet laman jälkeen eikä lapsiperheiden etuuksia ja palveluita ole palautettu lamaa edeltävälle tasolle

lapsiperheiden köyhyys oli aiemmin harvinaista nyt se on yleisempää kuin muun väestön köyhyys